työelämä on muuttunut perheiden arki on muuttunut

mutta mitä tulee tähän hallitukseen niin kyllä täällä koetetaan nyt kohta kohdalta näitä hallituksen esityksiä niin puolustaa kuin käsitellä ja vastustaa ja on aivan totta että on hyvä käydä läpi myös sitä perhepolitiikan kokonaiskuvaa

siksi jos jostain voi olla ylpeä ja tyytyväinen tällä vaikealla hallituskaudella niin siitä että yksi tämän hallituksen tärkeimmistä kärkihankkeista ja hyvinvoinnin puolella eniten rahallista lisäsatsausta saava kärkihanke on juuri lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma

se pitää sisällään kaiken sen palvelun josta on puhuttu päivähoidosta lähtien aina siihen tilanteeseen kun perhe on äärimmäisessä tilanteessa ja joudutaan puhumaan huostaanotosta

jotta me pääsisimme siihen kun kaikki me aina puhumme että ennaltaehkäisyyn on satsattava ja miksi viimesijaisiin palveluihin menee niin paljon rahaa me tarvitsemme niiden hyvien käytäntöjen levittämistä eri puolilta kuntakenttää

monin paikoin on onnistuttu

mitä tulee edustaja mäkisalo ropposen kritiikkiin että te arvioitte ennemmin kokonaisuutta niin kun täällä on pitkä lista esityksiä joista oppositio voi hallitusta haukkua niin puhutaan nyt yhdestä esityksestä kerrallaan

käsittääkseni yksikään hallituspuolueen edustaja niin ministeriaitiosta kuin meistä täältä salistakaan ei ole väittänyt näiden leikkausten olevan mitenkään suotuisia tai miellyttäviä toteutettaviksi

meillä oli käsissämme hallitukselta jossa muun muassa sosialidemokraatit istuivat satojentuhansien ihmisten työttömien maa

lisäksi meillä on myös viime hallituskaudelta vahvoja muistijälkiä toimista jotka leikkasivat lääkekorvauksia matkakorvauksia lapsilisien indeksien jäädyttämistä asiakasmaksuihin liittyviä päätöksiä ja niin edelleen

minusta olisi kuitenkin erittäin reilua että me katsoisimme tätä kokonaisuutta ja kyllä jaan opposition huolen kaikkein pienituloisimmista ihmisistä mutta koko kuva on se että näitä säästöpäätöksiä on tehty nyt jo pidemmän aikaa ja meillä on ilman muuta parannettavaa kokonaisvaikutusten arvioinnin osalta

lisäksi haluan edustaja juvosen tavoin kiittää valtiovarainvaliokuntaa tästä päihdeäideille osoitetusta rahasta ja todeta ja toivoa että siinä löydetään kestävämpi ratkaisu pitkällä tähtäimellä

on ihan selvää että nämä päätökset ovat olleet vaikeita ja että ne koskettavat pienituloisia ja että viime kaudella te esimerkiksi käytitte keinovalikoimassa vahvasti veronkorotuksia minkä jäljiltä suomalainen verotus on yksi euroopan korkeimpia

uskoisin että entinen ministeri tietää myös varsin hyvin että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on budjetissa valtavasti kohtia jotka koskettavat tavallisia ihmisiä

sen lisäksi me teemme leikkauksia valitettavasti myös esimerkiksi sentyyppiseen toimintaan joka ei näy kansalaisten arjessa mutta on osa sosiaali ja terveyspolitiikkaa kuten edustaja sarkomaan esiin nostama erittäin tärkeä tutkimustoiminta osana suomalaista terveydenhuoltoa

nyt kun asiaan päästiin niin haluaisin kysyä ministeriltä ja nostaa esiin jotta myös jotakin hallituksen hyvää täällä nousisi esiin

on häirinnyt hieman se että joiltain tahoilta on tullut sellainen käsitys että tämä omaishoitajien asia ei tällä hallituskaudella paranisi kun itse olen nyt ollut kuitenkin siinä käsityksessä että tämä on yksi niitä harvoja kohtia johon me haluamme satsata ja pystymme satsaamaan nyt vaikeina aikoina

ensiksi myös omasta puolestani lämmin ja vilpitön kiitos ministerille joka varmasti on ollut mukana vaikuttamassa keskeisesti tämän keskitetyn palkkaratkaisun ja siihen liittyvien muiden hyvien työelämän laatua parantavien seikkojen edesauttamisessa sen valmiiksi saattamisessa

on tiettyjä väestöryhmiä nostetaan esimerkiksi vaikka yrittäjät eläkeläiset maatalousyrittäjät sairaat ja opiskelijat joita tämä ei huomioi

on hienoa että työmarkkinajärjestöt saivat hallituksen pään kääntymään osana tätä kokonaisratkaisua osana myös aiemmin tehtyä sopimusta

arvoisa puhemies

ulkopuolelta asiaa katsellen on ehkä aiemmin voinut näyttää siltä ettei puolueiden välillä ole ollut eroja politiikka on koettu epäkiinnostavana samankaltaisena mössönä

siinä missä keskustalle on tärkeää koko suomen elinkelpoisuus ja kaikkien suomalaisten hyvinvointi katsoo hallitus asiaa keskusten ja vahvimpien näkökulmasta

olisi tietenkin mahtavaa jos kuntatalouden ongelmat ja julkisen talouden kestävyys olisivat ratkaistavissa niinkin yksinkertaisella toimella kuin hallinnollisten rajojen siirtelyllä vaan kun eivät ratkea

esimerkiksi edustajat lauslahti tolvanen kauma ja matikainen kallström ovat todenneet seuraavasti mielipidekirjoituksessaan muutaman viikon takaa helsingin sanomissa tähän aiemminkin täällä salissa jo on osaltaan viitattu

hallituksen rivit ovat kovin harvat näin iltamyöhällä enkä tietenkään koe opposition edustajana minkäänlaista velvollisuutta puolustaa tuota hallituksen työtä

itsekin aion esittää sitä kohtaan kriittisiä arvioita mutta rohkenen kuitenkin sanoa edustaja heikkilälle että ei tätä nyt sentään aivan himas paperiksi voi verrata minusta kahdesta syystä

uudella kuntakartalla ei myöskään päästä eroon kuntien välisistä yhteistyöelimistä hallituspuolueiden edustajien paljon parjaamista hallintohimmeleistä

siksi että himasen tutkimuksessa olkoonkin käsittämättömän kallis erittäin epämääräisellä tavalla tilattu oli kuitenkin tavoitettu ehkä jotain sellaista syvävirtaa yhteiskunnasta jota meidän itse kunkin olisi syytä pohtia

mitä sitten tulee himas paperin ja rakennepaketin vertailuun niin kyllä tässä olen aivan samaa mieltä edustaja heikkilän kanssa että aivan liian moni asia paperissa täsmentyy myöhemmin sisältää vain selvittämisaikeita tai arviointiaikeita mutta sen ydin kuntien tehtävien vähentämisen tavoite on aivan oikea

eikä huomioida myöskään niitä muutostarpeita joita kuntarakenteen muutos toisi myös esimerkiksi seurakunnille tai kolmannen sektorin järjestöille jotka nyt seuraavat sivusta ja perässä

suomi elää yli varojensa niin kunnat kuin valtio ja jotain täytyy tehdä mielellään jo tänään ei vain odotellen seuraavia hallituskausia jolloin se on jo liian myöhäistä

olen ymmärtänyt että ansiokkaissa johtamisprosesseissa ympäristön sitouttaminen yhdessä tekeminen ovat onnistumisen edellytyksiä

pikemminkin kai on kysymys julistuksesta hallitukselle tärkeistä asioista ja tavoitteista tai työlistasta mitä tarttis tehdä seuraavien vuosien aikana

aluksi pitäisi pohtia mikä on järkevä vastuunjako ja tarkoituksenmukainen palveluiden toteutustapa kussakin asiassa millä tasolla on järkevää päättää päivähoidosta peruskoulusta toisen asteen opinnoista terveyskeskuspalveluista sosiaalipalveluista tai erikoissairaanhoidosta missä puolestaan pitää tehdä joukkoliikenteeseen tai kaavoittamiseen liittyvät ratkaisut

kuten aiemmin totesin että moni asia on jätetty vain selvittämisen tasolle se on ilman muuta kritiikin paikka mutta perusidea siitä että säästöjä tarvitaan se on arvoisa puhemies välttämätöntä

tiedän että täällä on monin sanankääntein tänä iltana ja debatin aikana ruodittu pakettia tätä työlistaa ja yksi seikka siitä jäi kovin vähälle huomiolle rahamäärällisesti varsin iso ja se koski linjausta toimeentulotuen siirrosta kunnilta kelalle

olen erittäin pettynyt ja suhtaudun kriittisen penseästi siihen että hallitus ei päätynyt tekemään tässä neuvottelussa päätöstä tästä asiasta

te hyvä opetusministeri moneen asiaan täällä vastauksissanne toteatte että on keskeistä ja pidätte tärkeänä ja minusta huolenne kokonaisen koulutussektorin tulevaisuudesta on varsin aito ja myöskin aiheellinen

työryhmiä on kuultu useamman ministerin suusta sekä parlamentaariselta pohjalta että muutoinkin järjestettäväksi ja aikatauluissakin on hämmentäviä epäselvyyksiä sekä terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden että tämän koko kuntakarttaharjoituksen yhdistämiseksi ja niitten toisiinsa liittymisen osalta

oli sinänsä onnellista ja vähän yllättävää että sosiaali ja terveysministeriö muutoin niin vaikean säästölistan tekemisen keskellä onnistui tekemään tästä pohjaesityksen virkamiesesityksen hallitukselle arvioitavaksi

mutta jotenkin kyllä nyt erityisesti tämän varhaiskasvatuslain kokonaisuuden osalta joudun toteamaan että toivoisin vielä tarkempaa vastausta mistä tämä arvon ministeri nyt on kiikastanut

niin kuin edustaja heinonen täällä toi esiin ja tätä on toistuvasti teiltä tivattu

keskusta haluaa puolustaa lähipalveluita pitää ihmisen puolta ja arjen puolta näistä

yleiskritiikkinä sille on myös todettava se että saman rakennepaketin nimen alla siellä oli kovin harvoja reformistisia suuria rakenteellisia uudistuksia mutta sitäkin enemmän sotkettuna isoja ja pieniä asioita toisiinsa

liittyykö tämä nyt jollain tavalla mahdollisesti siihen että te ette olekaan huomioinut budjetissa millään tavalla varata rahaa tämän lain isoon kokonaisuudistukseen joka koskee erityisesti myös juuri tätä päivähoitoa

minusta ei ole aivan perusteltua laittaa samaan listaan solariumvalvontaa ja vanhuspalveluiden kokonaista pyrkimystä suunnanmuutoksen jatkamiseen

olisitteko valmis ministeri ajattelemaan pidempikestoista kokonaisrahoitusta tähän homekoulupakettiin joka on koko suomen laajuinen asia ettei tähän aina vuosittain laitettaisi miljoonia ja hankkeita eri puolilla suomea jäisi pahimmillaan jopa kesken

siksi että perusturvan taso on riittämätön

siksi keskusta kannattaa niin omaishoidon tuen siirron kuin toimeentulotuen siirron osalta sitä että kela yhtenä organisaationa olisi kustannustehokkaampi hallitsemaan tätä kokonaisuutta

olisi ollut toivottavaa että tästä siirrosta olisi saatu nyt jo päätös

se mitä on taustalla isompi kuva perusturvan riittämättömyydestä on sitten jo kokonaan toinen juttu mutta se että sosiaalityöntekijät tämän paljon puhutun nuorten syrjäytymisenkin keskellä voisivat keskittyä työnsä oleellisempaan sisältöön ilman mekaanisen toimeentulotukipäätöksen tekemistä ja se hoituisi kelan byrokratian ja tietojärjestelmien kautta olisi huomattavan paljon yksinkertaisempaa

tätä kannatan ja toivon että hallitus pikaisesti edistää olisi tehnyt sen jo nyt mutta viimeistään ensi keväänä

arvoisa puhemies

ainakaan keskustalle ei tee heikkoakaan myöntää että meille lähipalvelujen ja ihmisen asumisen elämisen ja yrittämisen vapaus siellä missä hän itse katsoo parhaaksi on totta vieköön ideologinen kysymys

arvoisa puhemies

useimmissa tilaisuuksissa varsinais suomessa viime kuukausien aikana hallitusohjelman jälkeen on toteutettu kuntalaisille markkina ja messukävijöille kyselyitä siitä miten he suhtautuvat oman kotikuntansa itsenäisyyteen

täällä tänään väiteltiin salissa pitkät tunnit useat puheenvuorot siitä mitä tarkoittaa pakkoliitos tuleeko niitä vai eikö tule

jos vähänkään tulkitsee ajan merkkejä ja on malttia kuunnella ihmisiä joita tämä uudistus hallituksen toimesta koskisi havaitsee aivan selvästi yli puoluerajojen että tällä uudistuksella ei ole kannatusta

en kertakaikkisesti käsitä millä voi toteutua uudistus jota kuntapäättäjät asiasta vastuulliset tahot asiantuntijat valtakunnalliset päättäjät ja kuntaliitostakin merkittävä osa vastustavat

minua hämmentää toistuvasti useissakin hallituspuolue kokoomuksen edustajien puheenvuoroissa ikään kuin sellainen vastuun ja väistämättömyyden retoriikka joka ikään kuin sulkee pois sen että tekin teette ideologisin perustein poliittisia päätöksiä poliittisia esityksiä

pari kysymystä vielä ministerille liittyen tähän varsinaiseen budjettiin

te olette onnistuneet rakentamaan ehkä sinällään se on hatunnoston arvoinen suoritus sellaisen poliittisen asetelman tässä kasvaneessa valta asetelmassanne tässä maassa jossa ikään kuin kokoomuslaisen politiikanteon tapa ja pakkosyihin ja järkisyihin vetoaminen ovat poissa politiikan teosta ja me muut sitten ikään kuin vain puolustaisimme joitakin omia lähtökohtiamme ja politikoisimme

ensinnäkin viime talvena edellisen hallituksen aikaan valmistui entisen kansliapäällikkö lehdon johdolla tehty ansiokas raportti osatyökykyisyyden hyödyntämisestä ja niistä lainsäädäntömuutoksista joita tämän asian edistäminen vaatisi

olen myös erittäin huolissani siitä että tämä uudistus kuntia koskeva pakkotoimenpide ja keskittämisen vimma lähtee vahvasta ylhäältä päin ohjailusta

miten tämä hallitus on tähän tarttumassa se tietysti vaatii joitakin kustannuksia ja ovatko mahdollisesti tähän liittyvät ratkaisut nyt myös osa tätä työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltua kokonaisratkaisua

kuka meistä tässä salissa voi väittää että tietäisi paremmin kuntien ja maakuntien asiat kuin paikalliset päättäjät

kenelle merkitsee koko suomi ja kaikki ihmiset tasavertaisina kenelle tehokkuus kenelle ihmiset tietyn kotiseudun perusteella

me emme kannata keskittämistä vaan asumisen valinnanvapautta

en myöskään ymmärrä miten hallitus voi väittää että tämä uudistus olisi perusteltavissa tilastoilla ja faktoilla kaikki me olemme lukeneet ne samat luvut jotka osoittavat että tehokkaimpia palveluntuottajia eivät välttämättä ole suuret yksiköt pikemminkin päinvastoin ja että näitä pieniä kuntia yhteen liittämällä me saisimme suomen talouden kuntoon

sitten hallitus tarjoaa vastaukseksi kaupunginosahallintoa joka on aivan yhtä tyhjän kanssa kun meillähän on olemassa hallinto nykyisissä kunnissa

voin tehdä sen hyvillä mielin koska en itse ole kuntapäättäjä mutta kunnioitan suuresti ihmisiä jotka antavat vapaaehtoistyönään luottamustoimen sitoumuksen useaksi vaalikaudeksi perehtyvät kuntansa asioihin ja huolehtivat yhteisistä asioista

ja lopuksi mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä kysymys on identiteetistä siitä mistä ihminen on kotoisin missä ovat juuret